raha on pois vanhustenhoidosta peruskouluilta terveydenhuollosta päiväkodeilta

valtiovarainministeri urpilainen myös te eilen myönsitte että rakenteellisia ongelmia täytyy ratkoa

tuli heidän työnsä yhteen vetävä työryhmä ojensi teille esitykset

samaan aikaan kun yhteiskunnan hyväosaiset huitelevat omilla teillään tavalliset suomalaiset ajetaan entistä ahtaammalle leikkauksilla ja veronkorotuksilla

te pistitte ne johonkin en tiedä mihin ja nyt olette pitkän riitelyn jälkeen saamassa jo uuden työryhmän taas kasalle hienoa mutta kuka tätä soppaa johtaa

kesäkuisessa tiedonannossanne ilmoititte myös että keskussairaaloita pyörittävät ja kymmeniätuhansia ihmisiä työllistävät sairaanhoitopiirit lakkautetaan

tätä hanketta pitää ajaa eu rahoituksen piiriin

tarvitsemme työkalupakin missä opintoja nopeutetaan että nuoret pääsevät nopeammin töihin työhyvinvointia parannetaan työsuojelua ja työterveyshuoltoa kehittämällä

epäoikeudenmukainen politiikka tiivistyy valtionosuusleikkauksiin koska ne vaikuttavat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin sairaisiin vanhuksiin ja työttömiin ja heikoimpiin alueisiin

arvoisa puhemies

metsähallitus laki ja esitys ei heikennä saamelaisten asemaa verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön ja käytäntöön

se merkitsee suljettuja päiväkoteja ja kouluja pidentyviä lääkärimatkoja vanhuksia siirrellään kauas omaisistaan

te ajoitte palkansaajat yrittäjiä vastaan ja tämän kahden viikon myllerryksen aikana olette aiheuttaneet yrittäjäkentälle imagotappioita

myös kansalaisten luottamus talouteen on romahtanut kesän aikana

minusta me olemme suurituloisia

keskusta ja muukin oppositio pitää käsittämättömänä että hallitus on luopunut työttömyyden alueellisten erojen tasaamisesta

teillä on ollut kiireitä euroopassa ja ymmärrän sen ei sieltä kyllä kovin valmista näytä tulevan mutta tuntuu että olette vähän ulkona siitä talouspoliittisesta keskustelusta ja suomalaisten asioitten hoitamisesta

mikäli keskustan esittämä kotikuntamaakunta malli ja terveysuudistus jo ka turvaa terveyskeskukset kaikissa kotikunnissa mutta kokoaa voimavarat ja järkeistää terveyspalvelujen tuottamisen otettaisiin käyttöön muutaman vuoden sisällä saisimme julkiselle sektorille miljardisäästöjä

arvoisa puhemies

keskusta on tehnyt talousarvioaloitteita omaishoidon tuen siirtämisestä kelaan lapsiperheiden kunnallisesta kotipalvelusta maakunnan kehittämisrahasta sekä yksityisteiden kunnossapidosta ja parantamisesta

hallituksen talouslinjasta puuttuvat uuden kasvun siemenet

hyvä että korjaatte virheenne

ja vielä paljon useammissa perheissä kannetaan huolta että entäpä säilyykö se oma työpaikka tämän myllerryksen keskellä tai säilyykö läheisen työpaikka

kuntalahtauksenne merkitsee satoja taantuvia taajamia missä pienyrityksiltä loppuvat asiakkaat ihmisten kotien ja kiinteistöjen arvot alenevat palvelut karkaavat kauas päätösvalta karkaa lähes näkymättömiin

esittämämme ratkaisut joita äsken kuultiin ovat keino tasapainottaa kehitystä maan sisällä mutta myös maakuntien kehittämisrahaa ja työllisyysperusteisia investointitukia tarvitaan tulevaisuudessakin

teidän hallitusryhmienne yksittäiset edustajat esittävät muutoksia hallituksen keväiseen hallitusohjelmalinjaan

kiitokset ministeri huoviselle ja tuolle parlamentaariselle työryhmälle sitkeästä ja tuloksekkaasta työstä

on ilahduttavaa että suurten ongelmien kuten ilmastonmuutoksen edessä eduskunta on lähes yksimielisesti hyväksymässä tätä ilmastolakia

näillä aloitteilla haluamme parantaa niiden ihmisten ja alueiden tilannetta jotka sdpn ja kokoomuksen valtakaudella ovat toistuvasti jääneet mopen osille

te sanoitte että kaikki laskelmat tulivat virkavalmisteluissa

samassa yhteydessä on todettava että asumisoikeusasukkaille on myös annettava eduskunnan edellyttämä parempi päätösvalta ja äänioikeus heidän kotiensa omistajayhtiössä

uskon siihen koska yksikään lobbari tässä maassa ei uskaltanut edes toivoa ja uneksia niin avokätisistä veronkevennyksistä suurten osinkojen saajille mitä te kaksi viikkoa sitten esititte

nyt eduskunnan ja kaikkien muittenkin päättäjien suomessa kannattaa muistaa että rakennetaan tulevaisuuden sote palveluita missä tarkoitus on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja vähentää ihmisten pompottelua eri sosiaali ja terveyspuolen lohkojen välillä yhdistää eli integroida nuo palvelut

miksi ette toimi nyt kun se voidaan tehdä

mitä järkeä on siinä että pyrkii terveysaseman vastaanotolle ja ensimmäinen kysymys ja arviointi on oletko perussairas vai erikoisen sairas

suomen talouden kuntoon laittamisen näkökulmasta omaishoidon uudistaminen ja lapsiperheiden kotiapu ovat esimerkkejä ratkaisuista joilla tuetaan ihmisten omatoimisuutta lisätään välittämistä ja ennaltaehkäistään ongelmia

pääministeri katainen puolustusministeri wallin joutui viime viikolla yksin kantamaan teidän hallituksenne synnit ja teidän hallituksenne syntien pääasia on ylenkatse eduskuntaa kohtaan

esitämme infra oyn perustamista

arvoisa puhemies

päästökaupan ulkopuolella meillä on kansallisen tason tavoite

pahimmille työttömyysseuduille esitämme nopeavaikutteisia työllisyysohjelmia jotka juostaisiin kokoon ely keskusten maakuntaliittojen kuntien ja elinkeinoyhtiöiden yhteistyönä

te leikkaatte koulutuksesta satoja miljoonia

tämä ilmastolaki ei tiukenna näitä meidän sitoumuksiamme sinällään yhtään

pienillä asioilla on suuret vaikutukset

se antaa vähän niin kuin lisää ryhtiä siihen taakse ja ehkä arvo tällä lailla on se että tässä on kuunneltu kansalaisyhteiskuntaa

te olette sivuuttaneet parlamentaarisen valmistelun te olette salanneet päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja te jätätte vastaamatta edustajien esittämiin kysymyksiin

me keskustassa odotimme että pääministeri olisi ilmoituksessaan kertonut toimenpiteet joilla velkaantuminen taitetaan ja työpaikkoja synnytetään

koska tarkoitus on että tulevaisuudessa tämä järjestely säästää kaikkien kuntien menoja on nyt siirtymäaikana varmistettava se että rakennamme luottamusta tähän tulevaisuuteen ja pystymme myös siirtymäajan kuluessa rajaamaan kustannusmuutoksia siten että yhdenkään kunnan talous ei joudu sen takia ongelmiin että tulevaisuudessa teemme asiat kustannustehokkaammin

arvoisa puhemies

kun mietitään mitä kaikkia keinoja meillä on tehtävissä jotta johonkin vesistöön se luontainen kalakanta pystytään palauttamaan niin totta kai yksi tärkeä asia on että rakennetaan niitä kulkuteitä kalaportaita

nimittäin ilmastolaki vastaa kymmenien järjestöjen esittämään huoleen tulevaisuudesta ja siitä että poliitikot ottaisivat ilmastonmuutoksen riittävällä vakavuudella

mutta kun kysymys oli siitä että oletteko valmiit korottamaan tupakkaveroa sen verran ettei tarvitse lapsilisiä leikata niin kaksi ministeriä vastaa oppivelvollisuusiästä laveasti

keskusta toimii vastuullisesti

kuinka moni konekuski metsuri tai metsätalousinsinööri menettää työnsä

arvoisa puhemies

entä kuinka moni hoivaa ja hoitoa antava ammattilainen jää vaille työtä kun kuristatte kaupunkien ja kuntien taloutta

me haluamme että tärkeät lähipalvelut sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä

suomi on osana tätä antanut omat lupauksensa erilaisille ilmastorahastoille ja näistä lupauksista pidämme kiinni

todellakin euroopan unionin ilmastopolitiikan uudistamisen yhteydessä varmasti myös unionin tasolla arvioidaan biopolttoaineitten ja uusiutuvan energian kestävyyttä

yhtä tärkeätä on se että pystytään jo ennen sitä kunnostamaan niitä lisääntymispaikkoja ja saamaan sinne lisääntyviä lohia jotta syntyy poikasia jotka leimautuvat tuohon kyseiseen jokeen ja sieltä alavirtaan mennessään tietävät mihin sitten jatkossa palata

milloin te tuotte tänne vastauksia jotka perustuvat totuuteen eikä absoluuttisiin faktoihin ja miksi te sivuutatte parlamentaarisen valmistelun suurissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä vastoin suomalaista demokratian perinnettä

oletteko valmiita kuten tämän salin enemmistö lähetekeskustelussa oli korottamaan tupakkaveroa jotta lapsilisäleikkaukset voidaan estää

keskustan esittämillä ratkaisuilla suomen suunta muuttuu

mutta edelleen toistan sen että minkään maitten veronmaksajien rahat eivät tule yksin riittämään ja sen takia on kaikkein tärkein kysymys miten pariisin neuvotteluista saadaan sen kaltainen viesti että tuo yksityisen rahan suuntautuminen puhtaaseen teknologiaan uusiutuvaan energiaan niin meillä kuin kehittyvissä maissa vahvistuu

hallituksen opposition työmarkkinajärjestöjen ja yritysten velvollisuus on nopeasti etsiä ratkaisuja joilla suunta muuttuu

on ikävää ettei ilkka taipaleen jäätyä pois eduskunnasta hallitusryhmien piirissä ole henkilöä joka huolehtisi asunnottomien kohtalosta

infra oy tarvitaan tuiki tarpeellisten investointien rahoittamiseksi

keskusta rakentaa ohjelmaa jolla suomi selviää

pelkästään se että poistetaan vaellusesteet ei vielä auta elinvoimaisen kalakannan synnyttämiseen vaan tarvitaan sitä nousuun pyrkivien emokalojen vaikka hissillä nostamista vaellusesteistä yli jotta päästään niille kutupaikoille